toinen kysymys johon haluaisin saada jonkinlaisen vastauksen on että missä vaiheessa valmistuu mahdollisesti hallituksen arvio niistä muista toimista joista ranskalle antamamme apu jatkossa koostuu

ne tunnistetaan tärkeäksi keinoksi edistää kestävää kehitystä mutta on niin kuten täällä tulikin esille että tällä hetkellä humanitaarista apua ei kanavoida seksuaali ja lisääntymisterveyden ja seksuaalioikeuksien edistämiseen humanitaarisissa kriiseissä vaikka sen merkitys näissä tilanteissa on tyttöjen ja naisten terveyden hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta oleellisen tärkeä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

osa on ilman sopimusta omasta tahdostaan osa siksi että kuntien kriteerit sopimuksen tekemiselle ovat tiukat ja määrärahat joudutaan kohdentamaan vaativampiin tilanteisiin

kehitysmaiden hyvän hallinnon edistäminen korruption kitkeminen ja kehitysmaiden oman kantokyvyn vahvistaminen vaativat toimia paitsi meiltä myös ennen kaikkea kehitysmailta itseltään

väkivallan näkeminen ja kokeminen erityisesti kotona ja lähisuhteissa jättää syvät arvet jotka vaikuttavat elämänlaatua heikentävästi usein koko loppuelämän

luovuuden vaaliminen ja siihen kannustaminen on perusta yhteisön kehittämiselle sen kaikilla alueilla

nyt sosiaalihuoltolakia ehdotetaan täsmennettäväksi siten että kunta voisi järjestää päivittäin sitovaa hoitoa ja huolenpitoa omaiselleen tai läheiselleen antavan henkilön vapaan aikaisen sijaishoidon

pidän erittäin hyvänä myös ulkoasiainvaliokunnan linjausta kehitysyhteistyövarojen ja humanitaarisen avun kohdentamisesta suoremmin haavoittuville ryhmille kuten lapsille

romanit ovat syrjittyjä eikä heillä siis ole näissä maissa juurikaan mahdollisuuksia parantaa itse elinolojaan

olen aivan varma siitä että taiteella ja kulttuurilla voitaisiin rikastuttaa työpaikkoja ja työyhteisöjä

kunnan käytettävissä olisivat vastaavat keinot vapaan aikaisen sijaishoidon järjestämiseen kuin omaishoidon tuessakin ja vapaan aikaisista palveluista perittäisiin hoidettavalta asiakasmaksu vastaavin perustein kuin omaishoidon tuessa

eun ja suomen eun jäsenmaana on mielestäni paljon painokkaammin ja vahvemmin vaadittava lähtömaita vihdoin parantamaan romanien elinoloja

kehitysmaat ovat tietojeni mukaan toistuvasti pettyneet kansainvälisen valuuttarahaston hienoihin teknisiin järjestelmiin jotka eivät kehitysmaaoloissa toimi

arvoisa puhemies

pari ja lähisuhdeväkivalta josta täällä on paljon puhuttu erityisesti naisiin kohdistuva on edelleen vakava ihmisoikeusongelma suomessa eikä siihen kansainvälisistä huomautuksista huolimatta ole vielä onnistuttu puuttumaan tehokkaasti

bonnin konferenssissa viime vuoden lopulla eräs entinen afgaanidiplomaatti väitti että armeijaa rakennetaan afganistanissa nyt aivan liian kovalla vauhdilla

omatoimisuutta vuorovaikutustaitoja oppimisen omistamista siis tarkoitan nyt tätä nuorta opiskelijaa siellä että hän voisi kokea vaikuttavansa siihen miten hän voi ja haluaa oppia yhdessä tekemistä tietenkin oppiainerajojen ylittämistä muun muassa tätä kaikkea uusi koulu edellyttää

pidän tätä lakiesitystä ja seuraavaksi keskustelussa olevaa perhehoitolakiesitystä aivan erinomaisina

siksi hyvä hallinto instituutioiden ja erityisesti verohallintojen uudistaminen ja osaamisen vahvistaminen kokonaisuutena ja kehitysmaiden omista tarpeista lähtien on aivan välttämätöntä

nyt tämä hallitus kerta kaikkiaan panostaa omaishoitajien ja perhehoitajien jaksamiseen

arvoisa puhemies

väkivallan kitkeminen edellyttää kuntiin kokonaisvaltaista toimintaohjelmaa

suomen verohallinnon asiantuntijatuki afrikan alueelliseen koulutukseen ja esimerkiksi namibian verohallinnon yritysverotuksen uudistamiseen on erinomainen esimerkki siitä miten rahoitustuki ja suomen osaamispanos voidaan yhdistää

sen takia ajattelen että meidän pitäisi hyväksyä se että se perinteinen opettaminen jäisi vähän vähemmälle ja me laajentaisimme koko tätä oppimisen käsitettä ja kehittäisimme sitä

vaikka se jälkiviisasta onkin voin sanoa että näitä maita ei olisi pitänyt ottaa eu jäsenmaiksi ollenkaan ellei niille ollut esitetty jo silloin vaatimuksia että pitää asukkaitten elinoloja parantaa

kyllä työnkuva on muuttunut ja työelämä muuttunut suomessa niin rajusti että meillä on aivan liikaa äärettömän pienillä palkoilla työtä tekeviä ihmisiä

haluaisin kysyä ministereiltä

on yksinkertaisesti jatkossa onnistuttava sytyttämään sen opiskelijan koululaisen sisäinen oppimisen motivaatio ja intohimo oppimiseen

mitä mieltä olette onko sinänsä tärkeään turvallisuustilanteeseen tässä operaatiossa isaf operaatiossa satsattu nyt vähän liikaakin kehityksen kustannuksella

olen edustaja hännisen kanssa kyllä syvästi samaa mieltä että tämä kohdistuu monesti naisiin ja nimenomaan palvelualoilla ja kaiken lisäksi vastentahtoinen osa aikatyö kohdistuu myös valtaosaltaan naisiin

minun mielestäni meidän pitäisi paljon enemmän keskustella juuri tästä että meillä ovat segregoituneet työmarkkinat niin että osa pärjää hyvin ja jotkut eivät pärjää ollenkaan sillä yhdellä palkalla

yhdyn täällä esitettyihin arvioihin siitä että eussa kyllä pitäisi pystyä huomattavasti tehokkaammin toimimaan romanien syrjintää vastaan

nämä ihmiset joutuvat jostakin hakemaan sen toimeentulonsa kun palkka ei riitä ja tästä pitäisi keskustella myös

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nehän tunnettua kyllä ovat olleet jäädytettyinä noin viisi vuotta vähän ylikin

ophn tuoreen raportin mukaan kaikkein hankalimmassa asemassa sekä koulumenestyksen toisen asteen koulutukseen pääsyn läpäisyn että myös työllistymisen osalta ovat muista kuin eu maista tulleet ensimmäisen polven maahanmuuttajanuoret

kansallisen ihmisoikeusinstituution perustaminen on välttämätöntä jotta perus ja ihmisoikeustilannetta voidaan valvoa ja ihmisoikeustietoisuutta lisätä suomessa

he ovat pahimmassa syrjäytymis vaarassa

odotan tuolta kyytitakuulta paljon ja odotan että haja asutusalueiden liikennepalvelut tuon kyytitakuun kehittämisen avulla nyt ainakin selkeästi paranevat nykyisestä

meidän kuntataloutemme ei kestä jatkuvasti rajusti lisääntyviä lastensuojelun sijaishuollon kustannuksia

nyt kansallinen valvontajärjestelmä jakautuu liian monelle taholle

asia on vietävä rivakasti eteenpäin heti kun oikeusministeriön työryhmä on saanut selvityksen instituution perustamisesta valmiiksi

miksi ne nousevat niin kovasti

jopa hyvin tuettunakin ja tämän lain esittämällä tavalla vahvasti tuettunakin perhehoito on noin kolmannes laitoshoidon kustannuksista saatikka kun puhutaan sisällöistä

nyt on tehty oikein kunnon tutkimuksiakin myös näistä sisällöistä ja niissä on todettu että perhehoito on ehdottomasti erinomainen hoitomuoto varsinkin pienille lapsille

arvoisa puhemies

minäkin olen erittäin iloinen siitä että ministeri paatero nosti esille tämän valitettavan tilanteen että kehitysyhteistyövaroista nyt leikataan

nimittäin pelkään että jatkossakin on helpompi lähteä leikkaamaan nimenomaan kehitysyhteistyövaroista milloin minkin ongelman tultua eteen

itse tuolla valiokunnassa kyllä nostin tämän valitettavan asian esille enkä kannattanut sitä vaikka en tietysti mitään vastalausetta jättänytkään tästä asiasta

te olette siellä todella ymmärtäneet perhehoidon merkityksen lastensuojelun sijaishuollon erinomaisena hoitomuotona ja myös aikuisten perhehoidon merkityksen

on sanottava että hallituksen toimet keskittää esimerkiksi koulutusta vaalipiirejä joista täällä on puhuttu heikentää julkisia palveluita ja elämisen edellytyksiä keskusten ulkopuolella kiihdyttävät tietenkin tätä irrallisuuden kokemusta edelleen

minun mielestäni siinäkin pitäisi olla erittäin tarkkana että kaikkia mahdollisia tarpeita ei jatkossa oteta ihan siitä perinteisestä kehitysyhteistyöstä joka kuitenkin on köyhyyden poistamista ja sitä hyvin olennaista työtä

arvoisa puhemies

oletteko ajatelleet kuinka paljon nämä uudistukset lisäävät ihan todella kuntien kustannuksia kuntien joilta te olette jättimäisiä leikkauksia jo tehneet joissa ytt ovat menossa monissa vahvoissa peruskunnissakin joissa on mahdotonta enää saada rahaa riittämään edes osittain lakisääteisiin palveluihin

kyllä rundgrenin kanssa olen samaa mieltä siitä että monet pienet järjestöt pienillä rahoilla tekevät erittäin vaikuttavaa työtä ja haluaisin muistuttaa vielä kollegoita että evaluointiosasto on tehnyt umssä kyllä erinomaista työtä niin että kannattaisi katsoa sitä kuinka vaikuttavaa meidän kehitysyhteistyömme on

syrjinnän ja irrallisuuden mekanismeista kertoo karua kieltään sekin että saman kaupungin eri lähiöissä äänestysprosenteissa on hurjia hurjia eroja

eli yhä suurempi osa suomalaisista ei enää koe että politiikalla voi vaikuttaa ja tämä on kyllä todella huolestuttava asia johon kaikkien puolueitten ja hallituksen valtiovallan pitäisi nyt kerta kaikkiaan löytää tepsiviä keinoja mutta tämmöisellä keskittävällä politiikalla jossa demokratia yhä enemmän murenee ja häviää sitä ainakaan ei saavuteta

esimerkiksi tämä kotihoidon tuen leikkaus ensinnäkään ei lisää tasa arvoa pätkääkään kun me kaikki tiedämme että suomessa eivät isät jää pienelle kotihoidon tuelle kotiin koska se ei kannata

edustaja heinoselle haluan nyt selventää että totta kai kansainvälistä oikeutta pitää kunnioittaa totta kai avaimet pakotepolitiikan lopettamiselle venäjällä ovat venäjän käsissä

kehitysyhteistyötä tarvitaan entistä kipeämmin maailmassa jossa miljardi ihmistä näkee nälkää ja toinen miljardi syö vähäarvoista ravintoa esimerkiksi jossa koulutusta tarvitaan ja niin edelleen

minä kehottaisin edustaja ruohonen lerneriä tutustumaan muun muassa kehitysrahoittaja finnfundin erinomaiseen työhön hyvin läpinäkyvään hyvin raportoituun

mutta kyllä minä nyt kuitenkin uskallan tässä keskustelussa sanoa että jotakin on kuitenkin pahasti pielessä jos ei minkäänlaista luottamusta eikä semmoista selkeää syvää vuoropuhelua pystytä synnyttämään esimerkiksi eun ja venäjän välillä

pidän myöskin erittäin huolestuttavana sitä että eussa päätöksentekokyky on tällä hetkellä äärettömän heikko eikä päivitettyä ulko ja turvallisuuspoliittista strategiaa ole oikeastaan onnistuttu tekemään

esimerkiksi keniaan on perustettu suomalaisvoimin finnfundin tuella lääketehdas josta ensimmäistä kertaa afrikassa jopa aids lääke saadaan maailmanmarkkinoille jossa lasten aids lääkettä kehitetään

nythän sitä globaalistrategiaa toki ollaan luomassa mutta kun ajattelee tänä päivänä eun kykyä tehdä yhdessä yhteisiä päätöksiä ja kun ajattelee tällä hetkellä eun arvoja jotka ovat ikävä kyllä murenemassa muun muassa tämän pakolaiskriisin tiimoilta niin kyllä nyt toivoisi pontevaa toimintaa kaikilta jäsenmailta siinä että löydettäisiin yhteisiä ymmärryksiä myös siitä että tällaisia joukkoja jotka ovat olemassa voitaisiin ihan oikeasti käyttää kun niitä maailmalla tarvitaan

sitä minä vain tarkoitin nyt tällä puheenvuorollani äsken että meidän pitää nyt tarkastella sitä venäjän asennoitumistakin tähän ja sitä mistä se johtuu ja niin edelleen

arvoisa puhemies

kodinomaiset hoito ja hoivaratkaisut ovat aivan ilmiselvästi tulevaisuuden avainasia

perhehoidossa perhehoitajan kodista tulee vanhuksen koti

se auttaa ymmärtämään muun muassa dementoituvan vanhuksen yksilöllistä tilannetta ja tarpeita ja kotiympäristö ylipäätään ja eläminen perheenjäsenenä tukevat jokapäiväisten arkitoimintojen säilymistä

monet kunnat ovat ottaneet jo tämän uuden hoitomuodon palveluvalikkoonsa mutta nyt jotta perhehoitajia saataisiin lisää tämä välimuotoinen palvelu todella tarvitaan meidän vanhuspalveluvalikkoomme

arvoisa herra puhemies

hallitus on perusteellisesti väärällä tiellä kaksinkertaistaessaan suomen takaustaakan ja laajentaessaan kriisirahaston valtuudet kokonaan uusien toimintamuotojen alueelle

hallitus myös antaa ervvlle mahdollisuuden ennakollisen tuen antamiseen valtioille joilla ei ole vahvistettua talouden sopeutusohjelmaa ja se antaa ervvlle luvan myös rahoituslaitosten pääomittamiseen

suomen pitäisi ihan aidosti kääntää nyt suuntaa euroopassa olla mukana tekemässä sitä

kevään kesän ja kuluvan syksyn aikana kaikille on pitänyt käydä selväksi että velkaongelma ei osoita helpottumisen merkkejä kaikissa tuen piirissä olevissa maissa

perhehoitoliiton sisarjärjestö pesäpuu järjestää muun muassa pride valmennusta on järjestänyt jo vuosia

haluan vielä uutuutena kertoa että vanhusten perhehoidon joka siis on nyt erittäin kovassa myötätuulessa kouluttajia koulutetaan tällä viikolla jyväskylässä

arvoisa puhemies

hallitus on viemässä suomea suuntaan jossa euroalueen yhteisvastuulliset taakat kasvavat valtaviin mittoihin se on tässä salissa tullut tänäänkin monta kertaa esille